onnettomuusluvut tällä ruuhkaisella valtatiellä ovat hälyttäviä ja jotakin pitäisi tehdä asian eteen

ongelmat tämän tieosuuden osalta ovat olleet tiedossa jo todella pitkään ja suunnitelmia on laadittu mutta nyt tarvitsisi ryhtyä jo tuumasta toimeen

rikkidirektiivi on meriliikenteemme kannalta tuhoisa asia

arvoisa puhemies

yhtiöittäminen ei ole sama kuin yksityistäminen ja toivottavasti myös edustaja kiljunen ymmärtää tämän lauseen

teollisuus kärsii ja työpaikkoja lähtee mutta sehän ei ole ilmeisesti riittävä syy laittaa kampoihin ja puolustaa suomen etua tätä direktiivipommia vastaan

menisin tässä kohtaa myös siihen missä ja kuinka suurien vaikeuksien kanssa sdp silloin taisteli se on ollut hyvin monessa hallituksessa melkein kaikissa mitä minä muistan jo tästä taaksepäin

vielä muutama sama kilometrikorvauksista aivan kuten edellinenkin puhuja edustaja hautala puhui kilometrikorvauksista

on ylimääräinen maahanmuutto mikä maksaa valtavasti

ja sosialidemokraatit ja erittäin monet opposition edustajat vain haraavat vastaan ja esittävät viatonta ja sanovat että ne ovat huonoja esityksiä

se ei ole kohtuullista

eikös se suomen etu ole kuitenkin kaikkien pääasia

siitä olemme huolissamme emmekä perussuomalaisina voi olla sitä mieltä että annamme holtittomasti rahaa vakuuksiin

meitä on täällä syytetty tästä asiasta ja emme tosiaan ole sitä mieltä että myymme itsenäisyytemme tällä

siinä on erikoisesti tämä ydinasia pitääkö ja pysyykö veto oikeus suomella jatkossakin

leikkaukset kohdistuvat yleissivistävään koulutukseen ammatilliseen koulutukseen vapaaseen sivistystyöhön ammatilliseen aikuiskoulutukseen sekä ammattikorkeakouluihin

myös indeksikorotusten jäädyttäminen heikentää entisestään keskeisten koulutuksen tarjoajien toimintaedellytyksiä

taloudellisesti tiukkoina aikoinakin tulee panostaa koulutukseen

tämän seurauksena vähävaraisten kansalaisten kouluttautumismahdollisuudet heikkenevät mikä johtaa sivistyksellisen ja koulutuksellisen epätasa arvon voimistumiseen

henkilön vapaa oikeus hakeutua hoitoon toiseen euroopan unionin jäsenvaltioon tai talousalueeseen kuuluvaan valtioon sekä sveitsiin saaden siitä jälkikäteen korvauksen on uudistus johon tulee suhtautua kriittisesti ennen kuin huomataan että suomi on jälleen maksumiehenä muiden viuluille

tätä itsensä kehittämismahdollisuutta ja yhteisöllisyyttä edistävää toimintaa pitää tukea entistä enemmän sen heikentämisen sijaan jo pelkän syrjäytymisen ehkäisyn nimissä

hallituksen esitys ei vahvista oppisopimuskoulutusjärjestelmää eikä esityksestä käy ilmi millä tavoin oppisopimuksen vähimmäismäärä määräytyy jatkossa

on aivan järjetön ajatus että mahdollistaisimme suomalaisen työttömyysturvan kolmansista maista tuleville henkilöille siitä huolimatta että he eivät edes asu suomessa

arvoisa puhemies

edellä olevien epäkohtien perusteella perussuomalaiset eivät hyväksy hallituksen esitystä

tämähän on oiva houkutin sellaiselle maahanmuutolle jossa pyritään vain ottamaan kaikki hyöty irti sosiaaliturvastamme ja palveluistamme jotka suomalaiset veronmaksajat ovat kustantaneet

olemme tehneet vastalauseen jossa ehdotetaan lakiehdotuksen hylkäämistä

kauppojen aukioloaikojen vapauttaminen tuo myös ongelmia kuten olemme kuulleet oppositiopuolueiden puheenvuoroissa varsinkin

hallituspuolueen edustajana kuitenkin puollan asiaa siitä syystä että meidän pitää todella miettiä sitä tosiasiaa että talouttamme on saatava nostettua

myös halpatyövoimamarkkinat saattaisivat saada entistä enemmän jalansijaa suomessa

monet yrittäjät taistelevat olemassaolostaan

sen vaikutuksia tulee tarkastella kriittisesti ja nimenomaan kokonaisuutena ottaen huomioon kaikki riskit ja mahdolliset negatiiviset ilmiöt jotka vaikuttavat haitallisesti hyvinvointiin suomessa

henkilökohtainen mielipiteeni on se että kaupoista saa tarvitsemansa nykyisilläkin aukioloajoilla mutta hallitus varmasti ottaa huomioon myös sen että haittavaikutukset tullaan minimoimaan

suomalaisen sosiaaliturvajärjestelmän kehittämisessä tulee olla lähtökohtana tuoda tukea turvaa suomessa asuville henkilöille eikä olla jonkinlainen hyväksikäyttöpajatso muhkeine ilmaisvoittoineen

asia lähetettiin talousvaliokuntaan jolle työelämä ja tasa arvovaliokunnan on annettava lausunto

arvoisa puhemies

tämä esitys on sikäli huono jos ajatellaan suomalaisia marjantuottajia

tosiaan tässä asetetaan nyt rinnakkain esimerkiksi lisäaineellinen virvoitusjuoma ja terveellisempi suomalainen marjavalmiste

tämä tarkoittaa että suomalaisille marjatuottajille tulee entistä hankalampaa joten tästä olisi tarvinnut pidättäytyä koska se pelkkä sokerin määrä ei kerro kaikkea

mutta tosiaan kun ajatellaan sitä että pitäisi ihmisten käyttää kotimaisia marjavalmisteita ja syödä terveellisesti niin pitää olla hyvin tarkkana näiden verojen asettamisessa

täällä on toinenkin myöhäisherännäinen tässä edustaja kokon vieressä

suomessa on liikaa paperihommia monesti byrokratiaa ja esteitä yrittäjille

olen kuunnellut näitä puheita iltapäivän ja nyt alkuillasta ja täytyy sanoa että nämä asiat ovat olleet mielessä monta viikkoa niin kuin monella edustajalla

silloin tällöin aina tämän ison mainoksen näen ja olen ihan varma että sen takia ihmiset eivät lisää rupea juomaan että se mainos siellä on

merkkasin tähän itselleni näitä miinusmerkkisiä asioita ja plusmerkkisiä asioita ydinvoiman kohdalla ja varsinkin tämän fennovoiman päätöksen kohdalla koska perjantaina on äänestettävä

tosiaan jos ulkolaiset jakeluautot saavat pitää mainoksia eikä se ole sama kotimaisilla niin siinähän on suuri virhe silloin yrittäjillä eriarvoisuutta joten tämä heinosen lakialoite tuntuu kyllä ihan asialliselta

talouden alamäen seurauksena yhä useampi suomalainen on vajonnut köyhyysrajan alapuolelle

työttömien lisäksi virallisen köyhyysrajan rikkojia löytyy paljon myös muista väestöryhmistä kuten esimerkiksi eläkeläisten ja opiskelijoiden joukosta

erittäin suuri plussa tulee tietysti työpaikoista

tässähän on paljon kiinni työpaikkoja ja niitä tarvitaan

pienpanimoiden tulevaisuutta ajatellen olisin kyllä kirjoittanut nimeni siihen alle jos se olisi niin kuin paremmin tullut itsellenikin mieleen että tällainen aloite on mutta täällä on usein niin hektistä että menevät hyvätkin aloitteet ohi ennen kuin ne huomaa

jos ajatellaan valtionyhtiöiden maksamia jättieläkkeitä ja bonuksia niin ei ole ihme että ihmiset ajattelevat että oikeudenmukaisuus ei toteudu suomessa

haluan alleviivata viimeksi mainitun merkitystä

hyvinvointivaltiossa hallitus ei voi vain pelata rikkaiden pussiin vaan pitää tarjota auttavaa kättä myös vähäosaisille kansalaisille erityisesti vaikeina aikoina

koituuko se hyödyksi tulevaisuudessa yksilölle vai onko se hyödyksi vain teollisuudelle

miinusmerkkiseksi olen merkannut tänne rosatomin mahdollisen luotettavuusaspektin elikkä miten vaikuttaa ukrainan tilanne toimituksiin vai vaikuttaako se ja ydinvoimaloiden turvallisuuden venäjällä tällä hetkellä

koulutukseen kohdistuvat leikkaukset saavat kyllä ihokarvat melkein pystyyn jos ajattelemme esimerkiksi tulevaa lukiouudistusta

opintotukiajan lyhentämisen vaikutuksia toimeentulotuen tarpeeseen tulee myös tarkkailla

edellä mainitut asiat koskettavat eniten juuri vähemmän varoissa olevaa kansaa

lait tulevat tipoittain muodostaen melkoisen pykäläviidakon

on kahtatoista eri opintorahan perusmääritettä ja on kuutta eri korkeakouluopiskelijoiden tukisäädöstä

muistan miten silloin mietittiin muun muassa lounais suomessa olenkohan tuosta ahmasvedestä pyytänyt juuri kalaa ja syönyt sitä vai olenko noukkinut marjoja koska laskeumat olivat siellä lounais suomessakin aika isot

omaishoitajat tekevät pyyteetöntä työtä läheistensä eteen pienellä korvauksella tai kokonaan ilman korvausta

perheellisten opiskelijoiden asemaa tulee edistää jos hallituksen pyrkimys on alentaa perheen perustamisen keski ikää nykyisestä tasosta

arvoisa puhemies

näistä vakuuksista on puhuttu kuinka loistavat ne suomelle ovat

eiköhän siinä yksinkertaisesti tullut vastattua tähän kun euroryhmän puheenjohtaja juncker lausui että kukaan muu valtio ei

siellä on vielä kesken projekti areva häärii kovin

mutta koska se valmistuu

siinä sivistysvaliokunnalla on lausumaehdotus jossa eduskunta edellyttää että hallitus ryhtyy pikaisiin toimenpiteisiin opintotukilainsäädännön uudistamiseksi siten ettei samassa tilanteessa olevia täysi ikäisiä opiskelijoita asetettaisi enää eri asemaan iän perusteella

alueelliset erot korostuvat vain entisestään myös köyhyyden osalta jos jatketaan vain suuriin ja kasvaviin kuntiin keskittyvää politiikkaa

huomioitavaa on että myös perustuslakivaliokunta huomautti tämän esityksen yhteydessä yhdenvertaisuussäännöksestä etteivät opiskelijat joutuisi tosiaan eriarvoiseen asemaan ollessaan täysi ikäisiä

satsataanko niihin jatkossa paljon vai vähemmän

esimerkiksi pienyrittäjien kynnystä palkata työvoimaa voisi madaltaa verotuksella ja työllistämiseen liittyviä maksuja ja byrokratiaa helpottamalla

sitten ihan ruohonjuuritasolta henkilökohtaisesti kun olen röntgenhoitaja ammatiltani ja sitä työtä tehnyt että säteilyasioissa pitää olla erittäin tarkka ja huolellinen

tuntuu että aktiivisten toimien sijaan keskitytään ruikuttamaan huonoa taloudellista tilannetta

röntgensäteilykään ei tuoksu miltään se ei tunnu miltään se ei haise miltään tosiaankaan mutta se voi olla vaarallista

tämä tilanne ajaa monet umpikujaan ja ahdinkoon

vielä on pari päivää aikaa

usein alkusyy ongelmiin voi olla todella pieni mutta tämä ongelma voi johtaa hyvin epätoivoisiin tekoihin

jos on nyt seurannut tätä keskustelua tänään täällä salissa niin on huomannut muun muassa yhden seikan että hallituspuolueiden ja juuri hallituksesta lähteneiden puolueiden edustajien puheissa ovat eläkeläisten asiat nousseet esiin vihdoin ja viimein mutta vaaleihin onkin todennäköisesti enää seitsemän kuukautta

näistä suomen vakuuksista on puhuttu täällä hyvin paljon ja täytyy todeta että jos ne niin loisteliaat olisivat niin kaikki muut euroopan maat haluaisivat myös samanlaiset vakuudet samoilla ehdoilla

arvoisa puhemies

kreikan vaikeudet kasvavat päivä päivältä

uuden tukipaketin ehtojen myötä kreikka ajautuu varsinaiseen umpisolmuun pyrkiessään suorittamaan lukuisat vaaditut lakimuutokset